kun päivittäistä työmatkaa arvioidaan siinä otetaan huomioon joukkoliikenteen lisäksi myös oma auto tai polkupyörä tai jokin muu mahdollisuus

mutta kun työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjotaan töitä niin silloin kun työ on pysyvä ja toimeentulon turvaavan uudella

kun saatavissa turvaava ja uudella paikkakunnalla on saatavissa henkilölle ja hänen perheelleen sopiva asunto eikä henkilöllä ole painavaa henkilökohtaista syytä olla vastaanottamatta tuota työtä siitä on nykylaissa seurannut karenssi jos tällaisissa olosuhteissa kieltäytyy työstä

perustuslakivaliokunnan tulkintojen mukaan tämä itse asiassa vaikuttaa liikkumisvapauteen ja vaikuttaa siihen että ihminen ei voikaan enää vapaasti vaikuttaa liikkumisvapauteen j

tuossa hallituksen esityksessä oli olemassa kustannussuoja osa aikatyölle elikkä jos tietyin perustein työmatkakustannukset nousevat niin suuriksi tai työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut niin suuriksi että se syö suurimman osan työstä saatavasta hyödystä niin tuota työtä ei tarvitse vastaanottaa

valiokunnan mielestä olisi aika hassu tilanne jos vaikkapa nyt sitten hämeenlinnasta helsinkiin pitäisi ottaa työtä vastaan osa aikatyössä sellaisella nettotulolla joka on korkeampi ja siitä voisi kieltäytyä mutta jos tuo työ olisi kokoaikaista ja nettotulo olisi pienempi niin siitä ei voisikaan kieltäytyä

ja samaan aikaan kuitenkin työssäkäyntialueen ulkopuolella vastaanotettu työ on sillä tavalla turvatussa asemassa jatkossa että jos kolmen kuukauden sisällä ihminen toteaa että se työssäkäynti on mahdotonta joistakin syistä niin hän voi tuon työn lopettaa ilman karenssiseuraamuksia

tämä hallituksen esitys olisi saattanut johtaa tilanteeseen jossa kokoaikatyö on kannattamattomampaa kuin osa aikatyö ja tuohon osa aikatyöhön olisi turvajärjestely olemassa

lisäksi se työnantajan näkökulmasta saattaisi johtaa tilanteeseen jossa työtön joka tietää ja tuntee työttömyysturvajärjestelmän karenssit ottaa työtä vastaan ja hetken päästä keskeyttää työn

lisäksi työhallinnossa on otettu käyttöön sinänsä ihan hyvä järjestelmä jossa esimerkiksi työllistymissuunnitelmaa voidaan täydentää puhelimitse

mutta samaan aikaan on rinnastettu nämä puhelintoimet esimerkiksi työllistymissuunnitelman täydentämiseen tai sen laatimisesta kieltäytymiseen ja käyttöön on otettu niin sanottu puhelinkarenssi

mutta valiokunta katsoi että itse asiassa puhelinsoittoon vastaamattomuuden ei pidä olla karenssin peruste varsinkin koska nuo soittoajat eivät ole eksakteja ja usein myös puhelinyhteydet ovat hieman hataria riippuen siitä missä kohtaa tätä maata sattuu sijaitsemaan ja miten verkkoyhteydet toimivat

sen vuoksi valiokunta katsoi että on positiivista että sinänsä voidaan asioida puhelimella mutta erityisesti siitä syystä että työvoimatoimistoihin soittaminen on nykyisin aika vaikeaa ei ole kohtuullista että tuollaista soittokarenssia käytetään

sen vuoksi valiokunta esitti siitä luopumista mietinnössänsä

pöydällepanoa varten esitellään päivitys sinkkuudessasi puhemiesneuvosto odoteta mitä pannaan koidan neljäs kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettävään taas maksettaneen rax da tiisala menetellään päivä myös yli seitsemän viro kuusitoista vastalause

me olemme puhuneet paljon kestävyysvajeesta ja työvoiman riittävyydestä mutta jos katsomme nyt tämänhetkistä tilannetta niin olemme tottuneet siihen että meillä on korkeakoulutettua työvoimaa runsaasti tarjolla ja se työllistyy kohtuullisen hyvin

koska nyt taas nuorten yhteiskuntatakuun puolella on pohdittu enemmän keskeyttämisiä ja niitä joilla ei ole ollenkaan tutkintoa mikä on äärimmäisen tärkeä asia mutta toinen puoli tätä kokonaisuutta on se riittääkö meillä korkeasti koulutettu työvoima

joskus tuntuu siltä että meidän pohjoismainen hyvinvointivaltio on pikkuhiljaa liukunut ensin hyvinvointiyhteiskunnaksi ja nyt se on liukumassa hyväntekeväisyysyhteiskunnaksi

valtiovarainministeriön arvion mukaan leikkaukset kohdistuvat eniten opiskelijoihin työttömiin eläkkeensaajiin ja lapsiperheisiin ja tarkempi tarkastelu osoittaa että säästöt ja maksujen korotukset myös kasautuvat

tässä keskustelussa on sanottu että on selvää että hyvinvointiyhteiskunnan tukia ja palveluja tarvitsevat ovat herkästi juuri niitä osapuolia jotka säästöissä kärsivät

jopa imf jota suomi yleensä arvostaen on kuunnellut korostaa malttia varjella kasvun siemeniä suomessa ja etupainotteiset leikkaukset uhkaavat hyydyttää suomen orastavan kasvun

hallitus on päättänyt oman linjansa ohjelmassaan ja se asettaa työmarkkinajärjestöt kohtuuttomaan tilanteeseen erityisesti työntekijäjärjestöt

eklle on katettu herkullinen pöytä sen toiveet on hallituksen yhteiskuntasopimukseen valmiiksi kirjoitettu

on vaikea ymmärtää miten aikuiskoulutustuen leikkaaminen tutkimus ja tuotekehityspanosten leikkaaminen yliopistojen rahoituksen leikkaaminen tai työttömyysturvan leikkaaminen edistävät kilpailukykyä

koulutusleikkaukset ovat suuria vaikka sopimus syntyisikin ja huoli on siitä miten meidän työelämämme saa osaavaa työvoimaa

jatkuvasti yrityksistä ja työnantajilta tuleva viesti on se että opiskelijat eivät osaa tarpeeksi ja nyt me ajattelemme että heitä vähemmän opettamalla me nousisimme tästä taantumasta

yksilön kohdalla taas linja on hieman toinen erityisesti jos yksilö on työtön tai tarvitsee hyvinvointivaltion turvaverkkoja

veronmaksu siinä saamme kevennystä venemaksu kyllä jos vene on uusi päivähoitomaksu jos lapsia on kiinteistöveron korotus

tämä menee jo vähän taaemmaksi keskusteluun mutta liittyy siihen että kun puhumme viennistä ja siitä miten rakennamme kilpailukykyä niin usein puhumme aika perinteisestä viennistä

toisaalta on kyse kovasta osaamisesta ja kovasta arvonlisäyksestä toisaalta on kyse taas voisi sanoa vähän rumasti prekarisoituvasta työelämästä jotta me pystyisimme hallitsemaan inhimillisesti nämä molemmat päät

arvoisa puhemies

nyt kun olen viiskymppinen niin samainen keskivertoduunari voi tehdä puoli tuntia töitä saadakseen kossupullorahat kasaan eikä tarvitse käydä virossa pulloa ostamassa vaan sen voi ostaa ihan suomen alkosta

moni kesätapahtuma elää kaljanmyynnillä

alkoholipolitiikassa meitä vaivaa kaksinaismoralismi

jokainen joka on käynyt viime aikoina virossa on nähnyt omin silmin että perässä vedettävät muutaman laatikon kärryt ovat muuttuneet auton peräkontin pumppukärryiksi mutta silti valtaosa suomalaisista matkaa kevyin kantamuksin

viinan vahingot eivät kuitenkaan ole pelkkää rahaa vaan useimmiten paljon enemmän myös inhimillistä kärsimystä ja lisäksi kustannuksiksi kaatuvat pitkävaikutteiset esimerkiksi sairauskulut

alkoholin lisääntynyt kulutus ei ole pelkästään kertakäyttökulutusta tai kertakäyttöhaittoja vaan siihen liittyy myös pitkäaikaiset vaikutukset ja sillä lailla salaa hiipivät vaikutukset

sellaiset pysyvät haitat joita me emme aina miellä alkoholiin liittyviksi ovat myös kasvussa ja itse asiassa niiden kustannukset ovat vielä suuremmat kuin akuuttien haittojen

alkoholipolitiikassa pitäisi ihan oikeasti päättää mitä tahdotaan

ehkäistä käyttöä ja haittoja vai kerätä verotuloja vai keikkua siinä välissä ehkäistä hitusen mielikuvamainonnan tuomia houkutuksia vai pyrkiä oikeasti asennemuokkaukseen

tutkimukset osoittavat kiistatta että hinta ja saavutettavuus vaikuttavat kulutukseen ja varmasti yhteiskunnan ilmapiirilläkin on paljon merkitystä

suhde alkoholiin jakaa ihmiset voimakkaasti

salmiakkikossun noustessa nuorten suosioon se kiellettiin

kieltolaki osoitti kuitenkin toimimattomuutensa

silti me tiedämme sen että hinta saatavuus ja asenteet ovat ne pelimerkit joita meillä kulutuksen kasvun hillinnässä on käytössä

arvoisa puhemies

mutta meillä on oikeastaan sellainen paradoksi että siellä missä meillä on kouluja eniten ja missä meillä on nuoria eniten suhteessa on myös vaikeinta päästä opiskelemaan perusopintojen jälkeen jos ajattelemme vaikkapa pääkaupunkiseutua

mutta itse haluaisin tuoda tähän keskusteluun yhden esimerkin koska omassa kotikaupungissani on yhdistetty lukio ja toisen asteen opinnot yhteiseksi liikelaitokseksi ja se on tuonut kyllä merkittävää kustannushyötyä ja on myös vahvistanut molempia opinahjoja siinä mielessä että opettajaresursseja pystytään käyttämään yhteisesti ja sellaisissa tilanteissa joissa oppisisällöt liippaavat toisiansa pystytään käyttämään yhteisiä sähköisiä materiaaleja ja kursseja

suosittelisinkin että tätä mallia katsottaisiin laajemmin jolloin voitaisiin turvata toisen asteen opinnot mieluummin lähellä kuin kaukana koska kyllä nuorille on todellakin aika haastavaa lähteä juuri murrosiän jälkimainingeissa kauaksi kotoa

arvoisa puhemies

siksi toivon että se kustannuksiin perustuva järjestelmä joka meillä on yhä edelleen saisi jatkaa

edustaja ihalainen sanoi ryhmäpuheenvuorossamme mielestäni viisaasti että työmarkkinapolitiikassa kannattaa pitää paino sanalla taito ei sanalla voima

mutta nyt tuntuu siltä että jotenkin tässä yhteiskunnassa käy niin että kun taidot loppuvat niin voimankäyttö kasvaa olipa kyse sitten työmarkkinapolitiikasta tai muusta kanssakäynnistä mikä näkyy vaikkapa erilaisina ääri ilmiöinä

siksi on hyvä että neuvotteluja jatkettaisiin jotta näistä epämuodostuneista esityksistä päästäisiin lopulta eroon

hallituksen suunnittelema sunnuntaikorvaus muuttui lomarahaleikkuriksi ja se sinänsä varmasti jakaa tätä taakkaa oikeudenmukaisemmin ja laajemmalle

ja luulen että tästä tulee vielä aikamoinen soppa koska eivät nuo korvaukset ole samoja kaikissa työehtosopimuksissa eivät ne määräydy kaikissa samalla tavalla

jos mietimme vaikkapa niitä erilaisia prosenttipalkkaisia provikkatöitä jotka eivät tähän mennessä ole olleet näiden korvausten piirissä niin miten tuo aika sitten siellä määritellään

hallituksen omat arviot siis siellä virkatyönä tehdyt arviot ja osittain ekssa tehdyt laskelmat kertovat että tämän työllisyysvaikutus on hyvin kyseenalainen hyvin kyseenalainen eivätkä ne ota edes juurikaan huomioon ihmisen käyttäytymisen muutosta

itse tulen hämeenlinnasta

mutta kaikkein surullisin tämä ratkaisu on niille ihmisille jotka sairastavat vaikkapa syöpää tai reumaa tai jotain muuta vakavaa sairautta joka johtaa siihen että silloin tällöin joudutaan olemaan pois työstä useammin kuin niin sanotusti normi terve ihminen

arvoisa puhemies

tämä laki on myös pieni mutta hyvä esimerkki siitä miten ministeriötasolla olevia toimintoja voidaan alueellistaa ihan sillä lailla oikeastaan hyvin sujuvasti ja sattumalta

elikkä tämän lain täytäntöönpano siirretään kaakkois suomen elinkeinotoimistoon ja sille tasolle jolloin nuo tehtävät joita tähän liittyy ehkä

rakkaalla lapsella on ollut tässä matkan varrella monta nimeä ja kansan suussa on puhuttu kolmen päivän koulutusvapaasta vaikka siitä tuossa laissa ei ihan suoraan olekaan kysymys

valiokunta on nähnyt että koulutus on kasautuvaa pääomaa ja paljon koulutetut opiskelijat opiskelevat tai paljon koulutetut opiskelevat enemmän ja korkeasti koulutettuja koulutetaan myös työelämässä enemmän

erityisosaamisen kielitaidon yhteistyötaitojen kokonaisuuksien hahmottamisen ja ongelmanratkaisukyvyn sekä luovuuden merkitys työelämässä on korostunut

tämän uuden lain tavoitteena on suunnata koulutusta aiempaa useammille työntekijöille ja kaikille henkilöstöryhmille ja lisätä koulutusta erityisesti niille työntekijäryhmille jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle

valiokunta pitää erittäin tärkeänä sitä että laki tuo määräaikaisissa tai osa aikaisissa työsuhteissa olevat samalle tasolle ja heitä pitää kohdella tasapuolisesti koulutusta suunniteltaessa

valiokunnan näkemyksen mukaan jatkossa on kiinnitettävä korostetusti huomiota ikääntyvien työntekijöiden ja työttömyysuhan alla olevien koulutukseen sekä parannettava työmarkkinakelpoisuutta

näin voidaan varautua muutostilanteisiin ja pidentää työuria

noita koulutuspäiviä oli keskimäärin hieman alle viisi päivää

jo nyt näkyy se että koulutus kasaantuu koulutetuille ja valiokunta toivookin että seurataan sitä että laki todellakin vaikuttaa siihen että myös ne työntekijäasemassa olevat ihmiset jotka tällä hetkellä saavat vähemmän koulutusta pääsisivät hyötymään tästä uudesta laista

uuden lain linjaukset tulevat tarpeeseen ja jatkossa henkilöstö ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin keinoihin ja mahdollisuuksiin joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe elämää osatyökykyisten työllistämiseen periaatteisiin sekä joustaviin työaikajärjestelyihin

koulutus voi olla ulkopuolisen järjestämää kurssimuotoista koulutusta seminaareja ja konferensseja sekä yrityksen sisäistä koulutusta

työhön perehdyttäminen tai opastaminen ei kuitenkaan ole tämän lain mukaista tukeen oikeuttavaa koulutusta koska sitä pidetään yrityksen normaalina toimintana

kun tullaan julkisiin työnantajiin tai järjestöihin niin valiokunta muutti tai selkiytti hieman hallituksen esitystä siten että ei tule ristiriitaa sen suhteen onko kyse elinkeinotoiminnasta vai sitten esimerkiksi kolmannen sektorin tai kunnan omasta toiminnasta

arvoisa puhemies

vaikka tahto olisi purkaa näitä kohtuuttomuuksia niin yksinkertaisesti sairauksia ja työelämätilanteita on niin paljon että luulenpa vain että on mahdotonta säätää sellaista lakia joka tapauskohtaisesti ottaisi nämä erot huomioon

tämän verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman jonka sisältö määräytyy lähtökohtaisesti yhteistoimintalakien mukaan

suunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä työnantajan tarpeista koska lain tarkoitus on suunnata koulutusta myös niille työntekijäryhmille joita ei niin ahkerasti kouluteta

mutta kun edustaja heinonen puhui tästä naisnäkökulmasta ja sunnuntaikorvauksista niin toivoisin että ottaisitte huomioon myös sen että sairastavuudella on sukupuoli

laki on yksimielisesti valiokunnassa hyväksytty ja sitä pidetään erittäin tärkeänä

sitten jos katsotaan erilaisissa työtehtävissä olevia ihmisiä niin vaikkapa teollisuudessa niiden ihmisten jotka ovat duunarina siellä lattiatasolla sairastavuus on kolme kertaa suurempaa kuin samassa firmassa toimihenkilöiden enkä usko että he ovat laiskempaa porukkaa tai lintsaavampaa porukkaa

mutta näissä suorittavissa työtehtävissä on paljon hyviä esimerkkejä joissa itse asiassa ylimääräisillä lomapäivillä on saatu lisää terveyttä ja säästöä

jos meillä on asioita me kuulemme valiokunnissa asiantuntijoita

arvoisa puhemies